sitten on tämmöinen kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien pitkäaikaisesti kroonisesti asunnottomien tilanne ja tällä puolella olemme onnistuneet erittäin hyvin

sanoisin näin että tämä on niin hyvä harjoitus ja hanke että semmoinen pienimuotoinen kaaos voidaan ottaa vastaan ja teemme parhaamme sen eteen että se tulee hoidetuksi

nämä ovat kaksi asiaa jotka ovat hallituksen agendalla vahvasti esillä ja itse asiassa suosivat nimenomaan itä ja pohjois suomea kaikkein eniten mikä on erinomainen asia

pidän myös hyvänä sitä että tässä mietinnössä on kiinnitetty useammassakin kohdassa huomiota demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen varsinkin tilanteissa joissa niin sanotusti skaalataan ylöspäin eli siirretään päätöksentekoa ylemmille tasoille

se tarkoittaa nimenomaan sitä että meillä on ollut hyvä yhteistyö sosiaali ja terveysministeriön kanssa koska näitten ihmisten asuttamisessa ei yksin riitä että heillä on asunto vaan he tarvitsevat erilaisia palveluita

mutta uskallan kuitenkin väittää että jos semmoinen pienimuotoinen kaaos on tullakseen niin ihan samanlainen pienimuotoinen kaaos tulisi vaikka tämä olisi kaksi kuukautta pitempi määräaika

konkurssiasiamiehen pyynnöstä se todennäköisesti asetetaan julkisselvitykseen jonka jälkeen sitten hänen tehtävänsä on vastata näistä asioista

se että olemme onnistuneet kytkemään nämä yhteen luo paremman ennusteen sille että se asunnottomuus oikeasti loppuu ja nämä pitkäaikaisasunnottomat pääsevät elämään uudestaan käsiksi

ensinnäkin olemme ely keskusten ja maakuntaliittojen kanssa käyneet läpi mitä jo tehdään toiseksi olemme kannustaneet käyttämään loppurakennerahastokauden käyttämättä jääneitä varoja tähän ja kolmanneksi viemme tämän asian halkeen lähiviikkoina myös erillistä periaatepäätöstä varten

luodaanko sitten uusia tai ei on erityisen tärkeää että pidetään huolta myös lähidemokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista mikä se tapa sitten onkaan

pidän myös merkittävänä sitä että tässäkin mietinnössä on todettu että osa helsingin seudun hankkeista varsinkin liikennehankkeista siellä on mainittu pisara rata ja pasilan ratapihan kunnostus ovat itse asiassa luonteiltaan valtakunnallisia hankkeita eivätkä niinkään seudun sisäisiä

ehkä kaikkein keskeisin huomio ja kaikkein arvokkain toteamus valiokunnan mietinnössä on valiokunnan selkeä näkemys siitä että metropolipolitiikkaa pitää jatkaa ja kehittää

on hyvä huomata että elämme markkinataloudessa ja energiaratkaisut ovat suomessa lähtökohtaisesti yksityisiä hankkeita

niin ovat myös esillä olevat ydinvoimahankkeet

se että olemme suunnilleen yksimielisiä siitä mitä metropolipolitiikka on miten siinä on onnistuttu ja ennen kaikkea siitä tärkeydestä että sitä pitää jatkaa on minusta arvokasta

siinä mielessä on ennen kaikkea siihen sitoutuneitten omistajien tehtävä arvioida minkälaisia riskejä aikatauluviiveisiin ja kustannusylityksiin on ja sillä perusteella arvioida onko se kannattavaa vai ei

kun tätä keskustelua nyt jatketaan täällä harras toiveeni on että ymmärrettäisiin että puhutaan metropolipolitiikasta metropolialueesta kokonaisuudessaan

on tietenkin väistämättä suuri houkutus tarkastella tätä asiaa siitä oman kunnan tulokulmasta mutta varsinkin valtiovallan tulokulmasta jota myös eduskunta edustaa pitää miettiä tätä kokonaisuutta

mitkä ovat tämän koko seudun ongelmia mitkä ovat tämän koko seudun haasteita mitkä ovat niitä välineitä joilla vastataan tämän koko seudun ongelmiin jatkossa ei vain seudun yksittäisen osa alueen näkökulmasta

olemme keskittäneet ministeritason päätettäväksi vain sen mistä eu välttämättä edellyttää että keskitetysti pitää päättää

aion

tämä rakennerahastokauden alku on itse asiassa onnistuttu sopimaan liittojen kanssa huomattavan paljon paremmassa yhteistyössä kuin koskaan aikaisemmin toisin kuin silloin kun keskusta näistä asioista vastasi

mutta totta kai energiapolitiikan kokonaisuudesta vastaavana ministerinä olen kiinnittänyt huomiota molempiin näistä kysymyksistä

meillä on hyvin tiedossa että turpeen luvitus ei ole sujunut kovin mallikkaasti viime aikoina ja monissa eri yhteyksissä on kiinnitetty huomiota siihen että tätä luvitusta pitää saada selkeytettyä mihin tähtää muun muassa eduskunnassa vireillä oleva ympäristönsuojelulaki ja moni muu toimenpide jouduttaa tätä

kokonaan toinen asia on että kun nämä rahat ovat tunnetuista syistä kokonaisuudessaan pienentyneet on selvää että meidän pitää eri tavoin varmistaa että ne rahat oikeasti menevät myös varsinaiseen toimintaan pk yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja niin edelleen eivätkä turhanpäiväiseen hallintoon

sitten on myös tiedossa se että hallitusohjelmaa myöten on todettu että kansallinen tavoite on maltillisesti vähentää turpeen käyttöä kuitenkin siten ettei se korvaudu kivihiilellä

tästä tulokulmasta jo aiemmin päätetty veronkorotus on vähintäänkin hankala tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

varsinaisesti yrittäjyyskysymykset kuuluvat ministeri ihalaisen alaan mutta yleisellä tasolla haluaisin todeta että mikään kansakunta ei ole koskaan missään vaurastunut muuten kuin työtä tekemällä ja yrittämällä

on totta että tämäntyyppistä teknologiaa ei tämäntyyppisessä kaivoksessa ole aiemmin kokeiltu ja siinä mielessä tämä on uusi innovaatio

me tarvitsemme yrityksiä kannattavia yrityksiä jotka palkkaavat uusia työntekijöitä

matkan varrella on kuitenkin paljon opittu ja yksi syy siihen että vuodenkin verran on erittäin hankalassa tilanteessa yrityssaneerauksen oloissa pystytty toimintaa jatkamaan perustuu siihen että tämä teknologia on kuitenkin toiminut

joillakin on kysymys siitä että työvoimakustannukset ovat liian korkeat ja joillakin on kysymys siitä että pelkäävät työllistämistä ylipäänsä joillakin energiakustannuksista joillakin siitä että tuote ei vain yksinkertaisesti ole riittävän kilpailukykyinen

mitä tulee mahdolliseen tehtaan tai kaivoksen alasajoon niin on tässä vuoden aikana selvitetty myös vaihtoehtoa tällaisesta nopeutetusta alasajosta ja on tiedossa että on oppineita ihmisiä ja tahoja jotka kokevat että se on mahdollista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä merkittävin ero suomen ja ruotsin välillä on se että ruotsilla on olennaisesti leveämpi elinkeinorakenne kuin suomella ja sen takia he ovat vähemmän haavoittuvaisia sille että jollakin alalla menee huonosti

voitaneen kuitenkin sanoa näin että kun edustaja viittaa loviisan fortumin ydinvoimaloihin niin kyllä ne nyt vielä kohtuullisen pitkään siellä käytössä ovat ja kuten yleisessä tiedossa on tämä hallitus on pidättäytynyt ottamasta kantaa niitä koskevaan jatkoon

me kuitenkin koemme että siihen liittyy erittäin merkittäviä epävarmuustekijöitä ennen kaikkea ympäristön kannalta ja ainakaan tämän hetken tiedossa olevan datan perusteella emme uskalla lähteä sellaista viemään eteenpäin

suomen tämän hetken ongelmat johtuvat pitkälti ei ainoastaan mutta pitkälti siitä että kaksi keskeistä taloutemme kivijalkaa paperiteollisuus ja niin sanottu nokia klusteri ovat samaan aikaan olleet valtavissa ongelmissa

arvoisa puhemies

ensinnäkin tässä maassa on ollut jo pitkään niitä rahastoja joita aikanaan silloinen ministeri pekkarinen ajoi ansiokkaasti mutta se että se on tullut uudelleen esille tapahtui ensimmäistä kertaa pekka ala pietilän työryhmäraportissa ja sen työryhmän tämä hallitus asetti

on kovin valitettavaa että stx menetti hankkeen jonka jo ehkä kuvitteli olevan kotona

keskeisin tehtävämme on laventaa tätä ja osin tässä tarkoituksessa hallitus on tänään tehnyt periaatepäätöksen cleantechin ja biotalouden edistämisestä suomen tulevaisuuden kasvun keskeisinä kärkihankkeina

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan todeta että eduskunnan ympäristövaliokunta on juuri tainnut käsitellä lakiesityksen jolla asumisoikeusasukkaitten asemaa parannetaan ei välttämättä juuri niin paljon kuin ed

kuten edustaja uotilan kysymyksestäkin kävi ilmi se perustuu pitkälti siihen että rahoitusta ei ollut saatavissa mikä puolestaan perustuu tietenkin kaikkien restrukturointiohjelmien jälkeenkin yhtiön niin heikkoon tilaan että yksityiset rahoittajat eivät halunneet lähteä matkaan mukaan

näitä on tehty laajassa yhteistyössä muun muassa ministeri niinistön koskisen ja kiurun kanssa ja tässä on erittäin isoja ja pitkälle meneviä kunnianhimoisia tavoitteita

arvoisa puhemies

järjestelmä on sosiaalisen vuokratuotannon osalta jo pitkään perustunut myös edellisten hallitusten aikana ja vasemmistoliittolaisten asuntoministerien aikana siihen että vuokria tasataan

kuten pääministeri totesi lanseeraamme tämän uuden kasvurahastojen rahasto iin huomenna

varsinkin tämä biotalous pitää sisällään merkittäviä energiapoliittisia ulottuvuuksia siitä että suomen keskeisin luonnonvara meidän metsät pystytään jatkossa hyödyntämään yhä paremmin

sitten on totta että keskusta vaatii vielä isompaa kasvurahastojen rahastoa ja kuten olen todennut me olemme käyneet erittäin tarkkoja keskusteluja työeläkeyhtiöitten ja muitten kanssa siitä kuinka paljon yksityistä pääomaa tähän on saatavissa mukaan ja tätä suurempaa kasvurahastoa ei näissä olosuhteissa suomessa synny

mitä tähän toiseen kysymykseen tulee niin olen useaan otteeseen viimeisen vuoden aikana todennut että valtio ei sulje pois laskuista sellaista vaihtoehtoa että se voisi olla omistajana vähemmistöomistajana jos löytyisi uskottava uusi konsortio jossa olisi merkittävä määrä teollisia omistajia mukana edellyttäen että telakka oikeasti olisi myynnissä

jo mainitun yhteisöveron laskun osalta olemme säätäneet t k verohelpotuksen olemme säätäneet bisnesenkeliverohelpotuksen ja on ihan selvää että varmaan näitä tarvitaan lisääkin

ylipäänsä cleantechiin ja biotalouteen liittyy molempiin huimia kasvumahdollisuuksia

se on ollut viime vuosina kun rakennuskustannukset ovat mitä ovat itse asiassa kutakuinkin ainoa mahdollisuus millä on saatu järkeviä kohtuuhintaisia vuokria aikaiseksi

toisaalta suomessa on pitkään käyty keskustelua siitä kumpi on parempi linja tehdäänkö yksittäisiä verohelpotuksia vähän siellä täällä vai mennäänkö laveammalla pohjalla alennetaan verokantoja

arvoisa puhemies

ja tästä näkökulmasta olen aiemminkin ilmaissut huoleni siitä että kuntakenttä joka kuitenkin suomessa kaikkein selkeimmin edustaa yleishyödyllistä tahoa on ryhtynyt suhtautumaan osin pikkasen penseästi tähän vuokra asuntotuotantoon ja omistamiseen

mutta olen myös todennut että mikäli olosuhteet muuttuvat mikäli yksityinen sektori olisi valmiimpi lähtemään tähän mukaan niin hallituksella on varmasti valmiuksia miettiä myös sen kasvattamista

mutta totta kai me joudumme pohtimaan filosofiaa tässä taustalla onko meillä semmoinen laki joka mahdollistaa semmoisia asioita joita emme halua ja se on asia jota tulemme käymään yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa läpi ensi viikolla

mutta tässä vaiheessa lyhyesti vastauksia muutamiin

tämä konkreettinen esimerkki mihin edustaja viittaa on aihe mistä on keskusteltu vuosikausia ja minun mielestäni mikä on henkilökohtainen kanta tällaista kannattaisi yrittää

ei mikään takaa sitä muuta kuin valistus ja ihmisten tietoisuus uusiutuvien hyödyistä

meillä on nyt otollisemmat olosuhteet vuokra asuntotuotannolle kuin pitkään pitkään aikaan sekä sen takia että kysyntää on että sen takia että kustannukset tulevat alas ja senkin takia että rakennusyhtiöillä on nyt kapasiteettia ja kiinnostusta siihen

jos sitä katsotaan perinteisesti että minkälainen liiketoimintaympäristö meillä on kuinka vakaa yhteiskunta meillä on kuinka hyvin toimiva järjestelmä kuinka paljon osaavaa työvoimaa ja niin edelleen

sen fiskaalinen vaikutus on erittäin vähäinen ja se voisi luoda uutta pontta pörssiin

ikävä kyllä tämä kotitalousvähennysjärjestelmä on sen kaltainen ettei sen sisään voitu leipoa semmoista elementtiä joka väkisin edistää pelkästään ympäristöystävällisiä ratkaisuja

mistä sitten pääsen arvoisa puhemies luvallanne lyhyesti vastaamaan edustaja kääriäiselle

eikä ole olemassa mitään hokkuspokkustemppua jolla vuokria saadaan alas muuta kuin se että rakennetaan vuokra asuntoja lisää sillä lailla että markkinoilla on riittävästi tarjontaa olemassa olevaan kysyntään nähden

hemming kysyi ovatko energiatehokkuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet riittäviä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siis pankkisääntely ylipäänsä tämä eurooppalaisen eurokriisin aiheuttama pankkisääntely väistämätön ja välttämätön pankkisääntely johtaa vakavaraisuussäännösten tiukentumiseen jota kautta rahaa on vähemmän tarjolla sen ehdot ja muut kasvavat

julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö kuuluu ministeri ihalaiselle mutta oletan että edustaja jaskarin kysymys liittyy siihen miten voisimme kannustaa julkisia hankkijoita ottamaan esimerkiksi cleantech ulottuvuuden vahvemmin esille näissä hankinnoissa

edustajat turunen ja lindström ovat molemmat niin mainioita veikkoja että minulla aina välillä menevät nimet sekaisin mistä pyydän saada molemmilta pyytää anteeksi ja pahoitella sitä

toinen ehkä hieman lyhyemmällä aikavälillä kilpailukykyä tarkasteleva tulokulma on perinteinen kustannuskilpailukykyyn liittyvä kysymys jolloin me puhumme palkoista verosta rahoituksesta logistiikasta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kansainvälisen finanssikriisin oloissa ja itse asiassa sen takia käynnistetty asuntotuotannon merkittävä elvytys on itse asiassa onnistunut erinomaisesti

minua hieman hämmentää tämä perussuomalaisten linja että vaalien jälkeen tuntui siltä että vaikka melkein niin kuin paraatiovesta tarjottiin paikkaa tulla hallitukseen päättämään asioista niin siihen ei tartuttu ja sitten oppositiossa vaaditaan että joka ikinen asia pitää käsitellä parlamentaarisesti

tältä osin yhdessä ministeri niinistön kanssa olemme valmistelleet periaatepäätöstä joka on tarkoitus tuoda valtioneuvoston käsittelyyn lähiaikoina jossa toisaalta edellytettäisiin valtiotoimijoita eli valtiopuolen julkisia hankkijoita lähinnä senaattia ja hanselia omassa toiminnassaan ottamaan tämän huomioon ja sen jälkeen myös vetoamaan siihen että kuntasektori tekisi samoin

on selvää että ne lähinnä kyseeseen tulevat kansainväliset kokeneet megaluokan toimijat jotka omaavat tämäntyyppisistä asioista olennaisesti enemmän asiantuntemusta kuin varmaan mikään taho suomessa katsovat tätä joka tapauksessa kokonaisvaltaisesti